arvoisa puhemies

hänhän totesi että tällä kertaa teidän varjobudjettinne menopuolelta tuntui olevan melko kohdallaan jopa lähestyy vastuullista siinä mielessä kiitos siitä

siksi on välttämätöntä tehdä nyt tämä muutos

kaikella ystävyydellä meidän pitäisi tietää meidän muiden ja äänestäjien pitäisi tietää mikä on keskustan eurooppa poliittinen linja

haluan vielä korostaa sitä että me olemme tässä myöskin pohjoismaisen vertailun mukaisesti samalla tasolla mitä pidän itse hyvin tärkeänä

mutta se mikä nähdään ongelmaksi on tämä teidän vaihtoehtonne tulopuoli

onko se komissaari olli rehnin integraatiomyönteinen erittäin paljon syvenevän yhteistyön eurooppalainen linja

windfall veroa ei ole tässä tilanteessa mahdollisuus vielä ottaa käyttöön koska tämä mankala periaate on komission pöydällä ja siitä pitää saada ratkaisut ennen kuin voidaan edetä

mutta haluaisin kysyä kun meille jäi nyt se hieman epäselväksi jos ajatellaan esimerkiksi tarastin työryhmän jatkotyöskentelyä mikä nyt on sdpn kanta tähän ulkopuoliseen vaalirahoitukseen kun puheenjohtaja urpilainen on ehdottanut harkittavaksi sen kokonaan kieltämistä mitä ed

hän jopa haluaisi erottaa suomen euroalueesta

vai edustettako te alden linjaa maatalouspolitiikan osalta kun alde haluaa eroon maataloustuista kokonaan euroopan unionin alueella

perheenyhdistämisdirektiivissä on suuri määrä muita kriteereitä kuten muun muassa kotouttamisedellytys asuntoedellytys asumisvaatimus vähimmäisikää koskeva vaatimus ja sairausvakuutusvaatimus

tämä tilanne alkaa olla sekava ja sitä kuvastaa se että komissaari rehnkin ilmoittautui karjalaisen sivuilla eurokriittiseksi eurooppa kriittiseksi minusta on jo aikoihin eletty

jos mentäisiin pelkästään puoluetuen kautta vaaleihin kuten puheenjohtaja urpilainen esitti se olisi meidän mielestämme kyllä aivan väärä suunta koska silloin me sosialisoisimme puoluetyötä ja vaalityötä ja sitä me ainakaan kokoomuksessa emme halua

nämä ovat edelleen selvitettävänä ministeriössä ja selvitysten jälkeen me arvioimme yhdessä hallituspuolueiden kanssa niiden eteenpäinvientiä ja sitä kokonaisuutta mikä tästä muodostuisi

edelleen tämän saman selvityksen yhteydessä tullaan käymään perusteellisesti läpi nyt tästä esityksestä ulkopuolelle jätetyt suomen ja pohjoismaiden kansalaiset perheenyhdistämistilanteissa siis toimeentulotukiedellytyksen ulkopuolelle jätetyt

myöskin sen yhdenvertaisuus selvitetään tämän jatkoselvitystyön yhteydessä

arvoisa puhemies

niiden henkilöiden osalta jotka tulevat kiintiöpakolaisina suomeen tai jotka saavat pakolaisstatuksen toimeentuloedellytys tulee voimaan vasta kolme kuukautta sen päätöksen tietoon saattamisen jälkeen eli heillä on ilman toimeentulovaatimusta mahdollisuus perheenyhdistämistä hakea

tämä on tärkeä lisäys

kankaanniemi palasi kyselytuntikysymykseen ja sanoi että hallitus ei siis aio rahoittaa millään tavalla työllisyystoimia tämän kevään aikana

hehän totesivat että ne rahat etsitään temmin sisältä siten että kaikki tarvittavat rahat näihin työllistämiskoulutuksiin ja työllistämistoimenpiteisiin löytyvät mitä tämän kevään aikana tarvitaan ja tässä tapauksessa mentäisiin sitten normaalijärjestyksessä elokuun budjettiriihtä kohti jolloin voidaan sitten tehdä uusia päätöksiä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

te olette tässä matkan varrella vaatinut kuntauudistuksen perusteita niitä on nyt kerrottu tässä linjauksessa kuntien tehtävien rahoitusta

olette vaatineet kuntia mukaan kunnat ovat päässeet mukaan

nämä puheet ja toiveet siitä mitä hyvinvoinnin kannalta voimme tehdä ja parantaa ovat melko turhia jos taloudellinen pohja tätä kautta pettää

mutta ennen kaikkea kokoomus lähtee siitä että me pyrimme kaikin keinoin välttämään leikkaukset ja mieluummin lähestymme asioita tiukalla menokurilla

tulkaa mukaan lopettakaa politikointi

siksi minä painotan niitä kaikkia muitakin toimia euroopan unionissa sääntelyn purkua kotimaisen ruuan kysynnän ja käytön lisäämistä muun muassa julkisissa hankinnoissa lukemattomia eri toimenpiteitä joita uskon että ministeri tiilikainen tekee ministerinä

työttömyys on tietenkin ensimmäinen asia jonka kimppuun pitää käydä ja on käyty samoin tänään jo esille noussut työkyvyttömyyden vähentäminen suomessa

arvoisa herra puhemies

työurien pidentämistä ei siis yksiselitteistä eläkeiän nostoa vaan työurien pidentämistä niiden molemmista päistä ihmisten jaksamista työelämässä haluamme nostaa tuottavuutta haluamme kannustaa työntekoon

ensinnäkin kokonaisuuteen haluan vielä muistuttaa että se on nyt erittäin tärkeää että rakennepaketti on tässä samaan aikaan käsittelyssä ja että se on syntynyt

sitä kautta saadaan heti laajalla rintamalla toimia suomalaisen ruuantuotannon ja suomalaisen elintarvikeketjun tilanteen parantamiseksi joka on vakava

nyt on tärkeää saada jatkovalmistelu eteenpäin siten että nämä edelleen konkretisoituvat ja pääsemme todella tämän kestävyysvajeen kimppuun joka on meidän kansantaloutemme ja sitä kautta hyvinvointimme kannalta aivan keskeistä

siitä ei pääse mihinkään

mielestäni on erittäin ikävää ollut lukea se että sdp on toiminut sen suuntaisesti että näistä neuvotteluista ei lopputulemaa tällä hallituskaudella saataisi

me palaamme tähän kriisipaketin rahaosuuteen tässä talousarvion budjettikäsittelyssä joka alkaa elokuussa mutta siihen mennessä tarvitaan todellakin lukuisia toimia

kun kuuntelin tänään hallituspuolueiden ryhmäpuheenvuoroja niin kyllä minulle välittyi vahvasti se kuva että yhteinen linja on löytynyt ja se on muodostumassa

siinä ei saa jäädä kiinni lillukanvarsiin

haluaisin kysyä peräänkuuluttaa myöskin vähän keskustan linjaa suhteessa velkaantumiseen

arvoisa puhemies

tosiasiassa se joka vastustaa työurien pidentämistä ja työllisyysasteen nostoa ajaa suomen hyvinvoinnin leikkauksia ja myöskin tulevaisuuden eläkkeidenmaksukyvyn alentamista

hallitus on näiden viimeisten aikojen kuluessa tehnyt niitä ratkaisuja joita oppositio on vaatinut

vaalitulos oli erittäin haastava ja koska vielä kaikki puolueet eivät edes halunneet vastuuseen niin syntyi monen hyvin erilaisen puolueen hallitus

tämä tehtävä ei ole ollut helppo mutta kuitenkin on tärkeää nähdä että isoista asioista velkaantumisen pysäyttämisestä tai vaikkapa työpaikkojen luomisesta ja kilpailukyvyn vahvistamisesta on hallituksen sisällä vahva yhteisymmärrys

onko niin että sovitteleva sipilä on sitä mieltä että otetaan sopivasti velkaa eli lisää velkaa vähemmän velkaa vai onko nyt tämä linja oikea

tämä on erittäin tärkeä huomata koska edessä on vaikeita ratkaisuja vaikeita aikoja ja tämä keskustelu antaa toivoa siitä että tämä hallitus kykenee toiminaan näinä vaikeina aikoina

siksi kun katson nyt tätä keskustan puheenvuoroa ja teidän vaihtoehtoanne en voi sanoa muuta kuin että nämä ovat pikkujuttuja siis siihen isoon kuvaan nähden mitä hallitus on tehnyt mitä tekin olette vaatineet

se mitä te nyt esitätte lisää mihin te juututte ovat yksityiskohtia ja niillä ei ratkaista tämän valtiontalouden isoa kuvaa

arvoisa puhemies

minäkin arvostan erityisen paljon ed

gustafssonia hänen osaamistaan näissä asioissa ja oli hyvä kuulla että tämä oli uutisankka koska se hyvin näkyvästi uutisoitiin ja kerrottiin että näin sdp oli toiminut

minusta se on vähän hutera rinnastus koska eivät nämä määrärahat ole missään tapauksessa arvioinnissa eri vaakakupeissa

on todella äärettömän tärkeää että näissä neuvotteluissa päästäisiin eteenpäin ja sitä kautta luotaisiin pohja suomalaisen hyvinvoinnin edelleen parantamiselle ja saataisiin mahdollisimman monet ihmiset jaksamaan mahdollisimman pitkään töissä

nimittäin on erittäin tärkeää että suomi on mukana kansainvälisessä yhteisössä turvaamassa afgaanien elinoloja ja turvallisuutta

selonteko kertoo hienosti sen että operaatiossa on kuitenkin päästy eteenpäin orastavaa vakautta on afganistanissa nähtävissä ja joukkojen vähentäminenkin on voitu aloittaa

kokonaan ei kuitenkaan voi vetäytyä ennen kuin meillä on varmuus siitä että vakaus afganistanissa säilyy myöskin kv joukkojen lähdön jälkeen

olisi todella surullista jos lähdön jälkeen taleban vyöryisi taas valtaan ja sama meno kuin ennen tätä operaation alkua ja sodankin alkua siellä jatkuisi

arvoisa herra puhemies

kriittinen kysymys tässä varmasti on se miten maan omat turvallisuusviranomaiset poliisi ja sotavoimat pystyvät ottamaan vastuun ja ovatko he lojaaleja maan hallitukselle

tämä on kysymys josta haluaisin kuulla ministerien arvion tältä päivältä missä mennään ja samalla myöskin tukea sitä linjaa että suomi keskittyy jatkossa nimenomaan koulutustehtäviin ja maan omien viranomaisten valmiuksien nostamiseen

arvoisa puhemies

voi olla että palkankorotukset auttaisivat ja parantaisivat jonkun porukan asemaa mutta samalla se löisi korville kansantalouden kokonaisuutta

pitää löytyä ratkaisu joka on kokonaisuutta tukeva ja mielestäni hallitus voisi maltillista ratkaisua olla veronkevennyksillä tukemassa

ensinnäkin tämä on mitä merkittävimmässä määrin yksi työkalu siinä hallituksen pakissa jolla lisätään työn tarjontaa ja sitä kautta se edustaja sipilä vaikuttaa kyllä omalta osaltaan kestävyysvajeeseen pitkällä aikavälillä

mutta herrat eduskunnan herrat sipilä ja soini te olette joukkoinenne sitä mieltä että isä ei kuitenkaan jää kotiin koska hänellä on parempi palkka

minusta lopputulema on kohtuullinen ottaen huomioon julkisen talouden yleisen tilanteen sekä uudet haasteet jotka ovat meidät viimeisten kuukausien aikana jossain määrin yllättäneet tai aika perusteellisestikin

arvoisa puhemies

minusta tämä on sovinistista ja vanhakantaista ajattelua

oletteko te huomanneet miten suomalaiset nuoret naiset valtaavat korkeakoulut yliopistot ja koko ajan valtaavat enemmän ja enemmän sijaa työelämästä ja johtaviltakin paikoilta

miksi te päästötöntä energiaa jota on siis ydinvoima vesivoima ja tuulivoima miksi te tämmöisen rakenteellisen uudistuksen teette että te ympäristöystävällisintä energiaa rupeatte verottamaan

kun maailma on muuttunut ja työelämä on muuttunut niin miksei myöskin perheiden ja tasa arvon kannalta maailma voisi muuttua

hallinto jää ja hallinto pysyy

mikä pitkän tähtäimen ympäristöystävällinen teko tämä on

tulkaa tähän päivään

mitä tulee siihen että hallitus yksisilmäisesti pyrkii vain näihin suurkuntiin

ja arvoisa pääministeri vielä aivan lopuksi

se vaikutti meidän turvallisuustilanteeseemme mutta ennen kaikkea sisäministeriön hallinnonalan viranomaistahoihin maahanmuuttovirastoon poliisiin suojelupoliisiin rajaan ja toi huomattavia lisäkuluja

esitin aivan selvästi kulutaakan pienentämistä yrityksiltä

kuntarakennelaki velvoittaa selvittämään alueilla ja etsimään parasta ratkaisua etsimään parhaita ratkaisuja jotka sopivat kullekin seudulle

herra puhemies

näihin vastattiin kiitettävästi hallituksen puolelta lisätalousarvioissa kuten esittelyssäkin mainittiin mutta lisäksi ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa nämä on pyritty huomioimaan mahdollisimman realistisella tavalla

minä haluaisin vielä peräänkuuluttaa myöskin tässä tulopuolella sitä mikä se teidän pääomaveromallinne on

olemme kiitollisia eduskuntaryhmille ja valtiovarainvaliokunnalle näistä lisäyksistä jotka tehtiin suojelupoliisille poliisille ja rajalle dornierin päivittämiseen

olisi erittäin kohtalokasta jos tämä tilanne eskaloituisi